tämän vuoksi että näin on että julkisissa tiloissa on suhteellisesti ottaen eniten näitä sisäilmaongelmia valiokunta on päätynyt esittämään että hankkeille jatkossakin myönnettäisiin yksilöityä valtion tukea

voisi jopa ajatella en esitä sitä mutta tähän on toinenkin näkökulma olemassa että vaikuttaisiko tähän tilanteeseen paremmin se että jokainen omistaja vastaa omistamastaan rakennuksesta ja sen peruskorjaustarpeesta ja niin edelleen

ja kun täällä alkuillasta veljet oikealta sieltä kokoomuksen edustajat mainostivat tätä ympäristöystävällisyyttä toivoisin että lukisitte hallituksen esityksen ja perehtyisitte niitten asiantuntijoitten lausuntoihin jotka kuvailevat miten tässä turpeen ja hiilenpoltossa nyt on käymässä ja miten heikkoon asemaan esimerkiksi maakaasu tässä yhteydessä joutuu

arvoisat ministerit

olisiko liikaa vaadittu sellainen ehto että alettaisiin noudattaa niitä sääntöjä joita suomen eduskunta on hyväksynyt hyvässä uskossa

mutta ainakin nyt näin lyhyellä tähtäimellä on katsottu että vaikka tämä valtionapu suhteessa näihin miljardiluokan ongelmiin on marginaalisen pientä niin tällainen porkkana valtionosuuden muodossa auttaisi tähän ongelmaan

sitten talouden tervehdyttämisestä

eikö pitäisi pyrkiä ihan aitoon tervehdyttämiseen eikä tällaisiin pikavippeihin jotka ovat kyllä miljardiluokkaa mutta nehän lisäävät tätä syöksykierrettä vaan ja antavat tavallaan signaalia spekulanteille että he voivat edelleen jatkaa tätä uhkapeliä tietoisena siitä että piikki on auki että voitot ovat yksityisiä ja niin kuin täällä on todettu mahdolliset suuret tappiot lankeavat sitten veronmaksajien maksettavaksi

tunnustan että tässä on eri suuntiin vetäviä tekijöitä mutta jos esitystä katsotaan ympäristöpoliittisin perustein kyllä on synkkä ja tumma esitys ja ympäristö siitä kyllä kärsii

toinen suorastaan oudolta tuntuva seikka on asiantuntijakuulemisen yhteydessä tuli esille että urakoitsijat rakentavat tietoisesti laadukkaammin rakentaessaan itselleen kuin rakentaessaan vapaille markkinoille

tämä pysähdyttää ja havahduttaa aika lailla ajattelemaan eli osataan rakentaa laadukkaasti jos vain halutaan

kuinka monta virhettä vielä pitää tehdä ennen kuin tulee kovaa jalkojen alle ja vihelletään tämä peli poikki ja otetaan edes kättelyote niistä markkinavoimista

täällä on myöskin väitelty siitä viimeksi edustaja pekkarinen joka nyt on poistunut salista kuka on mitäkin puhunut

voisihan silloin tehdä urakoitsija tarjouksen että laatu maksaa tämän verran ja sitten tämmöinen vähän heikompi laatu tämän verran kun tekee urakkatarjouksia mutta nyt markkinat eivät tällä tavalla toimi

herra puhemies

pääministeri katainen sanoi tältä paikalta että edellisessä hallituksessa on sovittu ja päätetty siitä että parturien ja pienkorjaamojen arvonlisäverokokeilusta luovutaan ja tässä asiassa luotan enemmän luotan tietysti edustajiin lintilä ja pekkarinenkin mutta huomattavasti enemmän tämän asian kyseessä ollen maan pääministeriin joka tältä paikalta sen todistaa

herra puhemies

jos me kateellisella silmällä katsoisimme niin vielä tänä iltana meidän talon johtavien viranhaltijoitten huonekaluja kannettaisiin tuonne meidän huoneisiin ja edustajat ottaisivat sitten vähän tilavammat huoneet käyttöönsä jos sitä sillä mitataan

se on hyvä asia että valtio on kuntarahoituksessa mukana

tämä prosessi jatkuu

toivottavaa olisi että kiinteistöjen omistajat olisivat nykyistä halukkaampia muuntamaan niin kuin täällä puheenjohtaja brax totesi tämän korjausvelan pankkivelaksi ja jatkaisivat hometalkoita edelleen

kun pääsin näihin tehtäviin ammattikoulun talousjohtajan virasta missä minulla oli sihteeri ja minulla oli sellainen työhuone että kolme neljä ihmistä mahtui neuvottelemaan siinä työhuoneessa niin oli aika sokeeraavaa tulla tuonne alakertaan hädin tuskin sinne mahtui sisään

hän sanoi naulankantaan

herra puhemies

ei se ole voinut olla yleisesti tiedossa kun se on näin veitsenterällä oleva asia

vaikkei prosessi sitä vaadikaan niin minuun on tehnyt vaikutuksen ed

eli sellaiset yhteiskunnat missä on pieni keskiluokka ovat kyllä aika onnettomia rakenteita mutta keskiluokan harteilla on nyt ylimääräistä painoa

meidän kansantaloutemme on ikään kuin maailmanmarkkinoilla tällainen vientiriippuvainen alihankkija että me olemme riippuvaisia siitä mitä maailmalla tapahtuu

aivan siunatuksi lopuksi vielä totean ranskalaisina viivoina että omasta mielestäni tästä mietinnön laajasta aineistosta nousevat pintaan seuraavat kuusi seikkaa

ministeri kataisen tulokulma tähän asiaan oli tuosta ministeriaitiosta lähtökohtaisesti sellainen että hän useamman kerran sanoi että ikävä tilanne täytyy yrittää palkkaverotusta keventää

täällä on pikkaisen arvosteltu hallitusta siitä että tasaverojen osuus verotuksessa kasvaa ja viitattu viinan tupakan makeisten verottamiseen

oikeudenmukaista olisi että veroja maksettaisiin myös veronmaksukyvyn mukaan ja siihen me olemme tähdänneet oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttaneet ja tässä mielessä tämä nykyinen veropolitiikka ei täytä oikeudenmukaisuusperiaatteita

mielestäni se linja että valtiontaloutta tasapainotetaan etupainoisesti on järkevä että niitä kipeitäkin leikkauksia tehdään etupainoisesti mutta oikeudenmukaisesti sitä haluan korostaa

tuula peltosen erinomainen puheenvuoro ja haluan jo tänään ja tältä paikalta kannattaa hänen erinomaisia esityksiään

koulutusta ja tutkimusta on lisättävä oikea aikaista riittävää valvontaa on myös lisättävä tarvitaan tällainen pitkän tähtäimen suunnitelma valtionapujen tulee olla edelleen mukana näissä hankkeissa vastuukysymyksiin on saatava nykyistä parempi selvyys ja selvää on sekin että nämä voimassa olevat takuuajat ovat liian lyhyitä niitä pitää voida myöskin jatkaa

ihmisellä on omalla kulutustottumuksellaan joku mahdollisuus välttää näitä veroja

jos eduskunta itse ei pidä toimintaedellytyksistään huolta koskee se virkamiehiä avustajia tai sitten edustajia niin älkää kuvitelko että se arvostus kunnioitus ja työolosuhteitten paraneminen tulisi tuolta ulkoisesta maailmasta että sieltä tulisi painetta että täällä on nyt säkki ovessa että on kovin vaatimattoman näköistä vaan kyllä meidän itse kunkin pitää suhtautua omaa työtä arvostaen niihin tehtäviin ihan sama mikä meillä tehtävänä on tässä talossa

olisikin toivottavaa kun nämä ovat tällaisia haitallisia asioita että ihmiset sillä tavalla käyttäytyisivät että tämän kaltaisten verojen tuotto saataisiin laskevalle käyrälle ja saataisiin minimoitua koska kansanterveydellisesti saisimme varmasti huomattavasti paremmat säästöt

nyt meillä on tilanne että meillä on vielä keinoja mutta jos me teemme säästötoimenpiteitä pakon edessä niin ongelmat ovat maksimissa ja keinot minimissä

tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimiseen ja kasvun tehostettuun tukeen

ihan lopuksi päätösvalta on tällä hetkellä meidän käsissämme ei rahoittajilla

toimitaan niin että meillä on jatkossakin se päätösvalta täällä omissa käsissä eikä niin että rahoittajat marssivat tänne ja kertovat meille mitä meidän pitää tehdä

sen sijaan yleisen arvonlisäveron korottamista ihminen ei pysty välttämään

otan kopin tuosta ed

minä huomaan että täällä on paljon opettajavoimia paikalla ja kyllä käytännön elämä kouluissa on kaivannut tätä esitystä

olen pannut merkille että täällä on esimerkiksi virkamieskunnassa henkilöitä joilla on tällaista tervettä ammattiylpeyttä että he arvostavat omaa työtään ja heidät on aina kiva kohdata

lauslahden viimeisestä lauseesta missä hän oli sitä mieltä että budjetissa on tämmöistä tuplakäsittelyä erikoisvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunnan jaostoissa

ymmärrän kyllä sen tämän keskustelun kuluessa että keskustapuolue on nyt pitkälti profiloitunut entistä enemmän yhden asian liikkeeksi koska niin voimakkaita veronalennusesityksiä ja vaatimuksia puolue on tehnyt nimenomaan vain ja ainoastaan maataloustuotannon suuntaan

myös siitä voi hallitusta kiittää että hallitus pyrkii korjaamaan epäonnistuneita päätöksiä se on hyvä merkki ja kuten tiedetään ja tunnetaan sdpllä olisi ollut halu korjata niitä vielä enemmän koskien lapsiperheitä ja eläkeläisiä

takausvastuiden bruttomäärä kasvaa mutta me saamme sitten myöskin vastavakuuksia ja mikäli takausvastuut realisoituvat me saamme vastavakuilla turvattua suomalaisten saatavia

minä kannatan lämpimästi että budjettivalta siirtyy täysin sinne jaostoihin jolloinka erikoisvaliokunnat voivat keskittyä siihen lainsäädäntötyöhön eikä niiden tarvitse sitten välittää budjetista

julkisessa hallinnossa seurakunnilla valtiolla kunnilla siellä on sihteereitä

minä olen kokenut avustajani pitkälti sihteeriapuna ja verrannut tosiaan kuntien keskijohtoon ja muuhun vastaavaan että työolosuhteiden pitäisi olla mahdollisimman hyvät

tämä on se merkittävä asia

siitähän se tuplatyö on tullut että erikoisvaliokunnat haluavat kuulla samoja asiantuntijoita joita mietinnön tekevä valiokunta kuulee

kyllä pitäisi nähdä vähän laajemmin tämän yhteiskunnan tarpeet eikä vain yhden asian ja yhden liikkeen asioita täällä leimallisesti hoitaa

sitten sanoisin että tämmöinen leikkaaminen ja paikkaaminen senkaltainen politiikka ei ole oikein hyvää hallintoa

onko oikein että kunnissa asuu verovelvollisia jotka maksavat vain pääomatuloistaan veroa joka kertyy kaikki valtion kassaan

kun avustajat joskus sanovat että he pyytävät että edustaja soittaa johonkin pyytääkseen jotain palvelua koska heitä palvellaan huonommin kuin edustajaa niin tämä on se hälyttävä viesti johon toivoisi korjausta

he kuitenkin käyttävät kunnallisia palveluja

sitten vähän vielä vastuun kantamisesta

jos nyt esimerkiksi vaikka liikennepuolen niin valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto ei ole koskaan mennyt sille tontille missä puhutaan liikennemerkeistä tai jostakin liikennehallintoon liittyvästä lainsäädännöstä

ihailen vasemmistoliittoa siitä että vaalitappiosta huolimatta he haluavat kantaa vastuuta suomalaisten asioista perussuomalaiset tekevät toisin

ennustaminen on aika vaikeata

tämä ei ole yleinen ilmiö mutta jossain päin tämmöistä pientä oireilua on

siellä on ollut tiukka raja siinä että ei ole yritetty edes antaa omia loistavia lausuntoja siihen suuntaan vaan olemme keskittyneet me jotka siellä liikennejaostossa ovat olleet niin ne ovatkin olemme olleet vain ja ainoastaan liikenneministeriön pääluokkaan valtion budjetissa ja se on ollut aika selkeä työnjako

täällä on puhuttu tänään hyvin paljon ryhmäkoosta

miksi kokoomus ei tässä asiassa esiinny pontevammin

arvoisa ministeri eikö sitä pitäisi aikaistaa jos rekkaparkki investointeja lykätään

myönnän että totta kai se on oleellinen asia että mitä pienempää ryhmää pääsee opettamaan niin oppimistulokset ovat oleellisesti parempia

kun me tarvitsemme näissä olosuhteissa tuloja lisää mutta myöskin voitaisiin menoja pienentää miksi hallitus ei tee suurista liikennehankkeista kokonaisvaltaisia rahoitus ja toteutusratkaisuja

toinen tällainen sekä liikenneturvallisuus että ympäristöpoliittinen asia on kaupunkirata espoovihtilohja

siihenkin toivoisin ministerin kommenttia miten se etenee ja kun rahaa on vähän olisiko järkevää rahoittaa kevyen liikenteen väylähankkeita nykyistä pontevammin

oletteko herra ministeri perehtynyt tähän sosialidemokraattien kauniiseen lapseen meidän täysin reaaliseen katettuun vaihtoehtobudjettiimme joka ei lisää valtion velanottoa yhtään sen enempää kuin mitä hallituskin on velkaa ottamassa

he valmistuivat ammattiin sijoittuivat yhteiskuntaan ja olivat kaikin tavoin hyvinvoivia kun seurattiin mitenkä heille sitten opiskelujen päättymisen jälkeen oli käynyt

silloin kun puhutaan tämän talon taloudesta ja hallinnosta niin sehän on pääasiassa ihan jotakin muuta ja paljon paljon enemmän kuin kansanedustajat tekevät

meillä ja meidän toiminnallamme on julkisuusarvoa aivan niin kuin täällä alkuillasta jo kuvailtiinkin sitä että se on vasta uutinen jos meidän palkkiotamme korotetaan ei se ole mikään uutinen jos se jäädytetään

tulee jotenkin ristiriitainen tunne kun koko ajan meillä on yhteiskunnassa trendi että pienet koulut lakkautetaan

arvoisa rouva puhemies

se ei myy hyvin

sitten kysyisin asiaa erinomaisesti esitelleeltä ed

ne ovat kuitenkin turvallisia oppimisympäristöjä lapsella on siellä paljon paremmat edellytykset tasapainoiseen kehitykseen kuin jossain isossa poroerotusaitaa muistuttavassa mylläkässä missä ei kukaan tunne ketään eikä mitään

sitten kehuisin myöskin tämän toimintakertomuksen painoasua joka minulla on kädessäni joka on tarkoitettu tuonne yleiseen jakeluun

entä siihen liittyvä tositemateriaali

tuleeko se olemaan samanlainen kuin se on eduskunnan muunkin toiminnan osalta esimerkiksi niin että viimeistä kuittia myöten eduskunnan kaikki tilinpäätökseen liittyvä materiaali on julkista

herra puhemies

liikenteemme suurin yksittäinen ongelma liittyy venäjälle suuntautuvaan rekkaralliin

tämä näkyy rauhattomuutena monella tavalla ja on varmasti omiaan kaventamaan oppimistuloksia

toivoisi että tämä sitten kuluu ihmisten käsissä mahdollisimman paljon eikä kävisi niin kuin joskus on käynyt että niitä on tuolla lastauslaiturilla sitten ollut satamäärin pinkoissa etenkin vieraskielisiä julkaisuja

ministeri kantoi huolta valtatie kuutosesta mutta hän on täysin unohtanut hankoniemen

tämän halusin ihan vaan varmistaa onko yhtenäinen käytäntö eduskunnan menojen ja eduskuntaryhmien menojen yksityiskohtaisessa tarkastelussa

kysymys on missä vaiheessa sitä hintaa maksetaan maksetaanko silloin kun ylläpidetään pientä kouluyksikköä

totta kai se on yksikkökustannuksiltaan useimmiten kalliimpi kuin iso kouluyksikkö missä voidaan keskittää kouluruokailut ja kiinteistötoimen menot ynnä muuta

tilinpäätöshän voidaan laatia aika pelkistetysti

millä perusteella hankohyvinkää rataosuuden sähköistys on ohitettu muilla hankkeilla jotka ovat hyötykustannus suhteella kannattamattomampia kuin hankohyvinkää rataosuuden sähköistys